puhemies

käytännössä toimittajan tai viranomaisen oikeus kieltäytyä paljastamasta tietolähdettään menettää merkitystään eikä toimittaja voi enää taata tietolähteelleen suojaa

kaiken kaikkiaan asenne ei ole ollut muutoinkaan kohdallaan

yhteyksiä mediaan tai viranomaisiin pitävä työntekijä ottaa melkoisen riskin jos haluaa luovuttaa tietoja toimittajalle tai viranomaiselle

täällä on hyvin ylimielisesti pääministerin ja valtiovarainministerin toimesta vastailtu tai oltu vastaamatta vaatimuksiimme tuoda eduskunnalle kokonaisselvitys valtion vastuista ja riskeistä tässä eurokriisissä

on selvää että työntekijöiden henkilöstön edustajien on oltava entistä tarkempia voidakseen välttyä joutumasta yrityksen painostuksen kohteeksi

jatkossa suomen talouden kasvunäkymiin ja vakauteen vaikuttavat oleellisesti euroalueen ytimessä tehtävät päätökset joihin meidät on hallituksen sitoumuksin jo valmiiksi alistettu

yrityksethän varjelevat julkisuuskuvaansa kovinkin ottein

kansojen taloudet työpaikat työllä luotu vauraus ja turva ovat nyt lähes kaikkialla kapitalismissa leikkausten kohteena

keväällä edessä olevia veronkorotuksia ja leikkauksia perustellaan jo näillä paineilla ilman että eduskunnalla on vastuista ja paineista minkäänlaista kokonaiskuvaa

euroalueella riisutaan jäsenvaltioiden budjettivaltaa ja sovitetaan sisäisen devalvaation pakkopaitaa johon kuuluvat palkkojen ja eläkkeiden leikkaukset sosiaaliturvan ja julkisten palvelujen alasajo ja massatyöttömyys

niitä esimerkkejä joissa työntekijöitä edustavat luottamusmiehet ovat saaneet varoituksia ja lopputilejä viestintäyhteyksien käyttämisen ja yrityksille arkaluontoisten asioiden julkaisemisen takia on ollut viime vuosina aivan liikaa

arvoisa herra puhemies

tätä politiikkaa vastaan kamppailee lakkoilee ja osoittaa mieltään eurooppalainen ammattiyhdistysliike ja sen rinnalla poliittinen vasemmisto

lopputilien perusteluksi on kerrottu vain yleensä yksi sana luottamuspula ja tämän voi lukea kyllä viime vuosien työtuomioistuimien tuomiolinjasta ja perusteluista

on tietenkin harhaista väittää että kysymys olisi siitä puututaanko katastrofiin lähdetäänkö liikkeelle vai ei

totta kai on lähdettävä liikkeelle mutta on pidettävä huoli siitä että kaikki ne hankkeet joita saatetaan liikkeelle heijastuvat myönteisesti vuosikymmenien päähän eivätkä suinkaan synnytä uusia ongelmia

tietolähteen suojelemisen merkitys ymmärretään jos yritysten toimintaa tarkastellaan yhteiskunnallisten intressien ja henkilöstöintressien näkökulmasta

noin asenteiden tasolla taistelu talousrikollisuutta ja huumeitakin vastaan saattaa kiihottaa jopa kansanedustajia asenteellisiin kannanottoihin jotka koskevat kotietsintää tai muuten epäiltyjen oikeutta oikeudenmukaiseen ja puolueettomaan oikeudenkäyntiin ja tutkintaan

ainoan käsittelystä lä arveli syksyn toinen

se on halunnut yhteisen eurorahan ja rahapolitiikan

mutta kehottaisin miettimään miksi enemmistö eu maista ei ole mukana ja miksi koko hanke on hyvin todennäköisesti käymässä mahdottomaksi

käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö

tietolähteen suoja ja yritysten henkilöstön yksityisyyden suoja ja sananvapaus yrityksissä on paras tae sille että yritys ei voi rikkoa työntekijöiden oikeuksia pelkäämättä julkisuutta

yhdyn täällä edustaja kääriäisen ja edustaja mustajärven esittämiin moitteisiin siitä että hallitus on ikään kuin purkamassa tänne eduskunnan käsittelyyn puolustusvoimauudistuksen pieniä osasia muutamista miljoonista muutamiin kymmeniin miljooniin kun puhutaan nyt varuskuntien lakkauttamisista ja puuttumisesta alueelliseen puolustukseen ja sitten nyt tässä asevelvollisuusaikaan ja asevelvollisuuskoulutukseen ja siihen liittyen myös kertauksien vähentämiseen

nykyinen kriisivastuiden kasvattaminen ja oman talouden horjuttaminen ja lamauttaminen ei ole ainoa tie

vasenryhmä ei pidä perusteltuna suomen osallistumista tähän operaatioon ja siksi olemme laatineet eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavan kannanoton joka on jaettu istuntosalissa edustajien pöydille

meillä on tietenkin kansainvälisiä esimerkkejä terrorismin vastaisesta toiminnasta jossa räikeästi rikotaan epäiltyjen oikeutta puolueettomaan oikeudenkäyntiin

arvoisa puhemies

tässä edustaja mustajärvi nosti ansiokkaasti esille professori niskakankaan varsin jyrkän kriittiset kannat tähän lakiesitykseen

meidän suomessa on nyt varauduttava käyttämään resurssimme taantuman ja laman torjumiseen työllisyyteen perusturvaan ja kuntien palvelujen kehittämiseen

miliisi eletään salissa on paljon apua mielellään edes hyvät kollegat

nyt tarjoutuu erinomainen tilaisuus keskustella kaikista niistä asioista jotka äskenkin olivat esillä koska kysymys on suomen pankin ja eduskunnan valitseman pankkivaltuuston kertomuksesta ja vaikka se ajoittuukin viime vuodelle niin jo silloin saatettiin havaita se että asiat ovat yhdysvalloista lähtien heikkenemässä ja tämä tulee tuomaan uudenlaista sävytystä myös suomalaiseen pankkitoimintaan

kun media on nostanut esille yritysesimerkkejä esimerkiksi ulkomaalaisten työntekijöiden nurjasta kohtelusta on se antanut samalla opettavan ja varoittavan esimerkin muille

tämän eduskunnan kuulemisen osalta täytyy hämmästellä että verolainsäädännön valmistelussa kuullaan ainoastaan elinkeinoelämän keskusliittoa yrittäjien edustajaa ja yhtä professoria

olisi suuri virhe johon kyllä valtiovarainministeriössä on viehtymystä kiihdyttää leikkauksia vauhdittaa sisäisen devalvaation politiikkaa ja talouden deflatoimista siis lisätä rajusti massatyöttömyyttä

lukemattomia talousrikollisuuteen syyllistyviä yrityksiä on paljastunut vain siksi että tietolähdettä on suojattu

emme tue hallituksen esitystä euroopan rahoitusvakausvälineen puitesopimuksen muutoksesta lisätyistä tukimekanismeista ja takauksen kokonaismäärän nostamisesta

silloin kokonaisuus olisi myös poliittisesti pysynyt eduskunnan käsissä

urkinta lisää pelon ilmapiiriä ja sitä tuskin minkään yrityksen henkilöstö tai järkevä johto haluaa

kun katsoo ministeriaitiota niin se ammottaa tyhjyyttään mikä kuvastaa myös osaltaan sitä miten vähän tälle käsittelylle hallituksessa on mitä

tämähän on kertomus vielä sen vaiheen ajalta kun finanssivalvontaa ei ole ollut olemassa

emme halua olla mukana eun liittovaltiokehityksen vahvistamisessa emmekä oikeusperustoiltaan kestämättömien demokratian kannalta kyseenalaisten kiertoteiden rakentamisessa

olisin odottanut että nämä yrittäjäystävälliset puolueet olisivat pitäneet huolen myös omistajayrittäjien ahdinkoasemasta ja sen helpottamisesta

monet suuret eu maat muun muassa britannia saksa ja italia ovat ilmoittaneet etteivät lähetä joukkojaan eufor rca operaatioon

nämä esityksethän ovat eduskunnalla tällä hetkellä ja talousvaliokunta varmaankin ensi viikolla tulee saamaan tämän oman mietintönsä valmiiksi saatuaan äskettäin perustuslakivaliokunnan lausunnon millä tavoin suomessa pankkivalvonta ja vakuutusvalvonta yhdistetään ja miten saadaan riittävästi suomessa resursseja siihen että me pystymme säilyttämään edes nykyisen tilanteen

yritys omistaa koneet ja verkot mutta se ei omista työntekijöitään

heille on taattava ihmisoikeudet ja muun muassa oikeus olla yhteyksissä toisiin työntekijöihin tiedotusvälineisiin viranomaisiin ja ammattiliittoihin

lisäksi eun sotilasoperaatio saattaa jäädä ilman yhteistä koordinointia eun ykn ja afrikan unionin käynnissä olevan avustus ja kehitysyhteistyön kanssa

kysymys on siitä onko spekulatiivisten suurtuottojen tavoittelua ja koko eläkejärjestelmäämme uhkaavien riskien ottamista edelleen kannustettava ja siunattava pysyvällä lailla yhtiöiden toteuttama eläkevarojen uusi kaappaus

tämän lain käsittelyn yhteydessä on keskusteltu julkisuudessa paljon myös suuryritysten etenkin nokian ja elinkeinoelämän ekn painostuksesta virkamiehiä poliitikkoja ja etujärjestöjä kohtaan

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

olisi varsin perusteltua demokratian ja kansanvaltaisen lain valmistelun kannalta käynnistää asiassa kunnollinen selvitys

kun kysymys on sadoistatuhansista ihmishengistä on moraalisesti arveluttavaa perustella valtioneuvoston selonteon tapaan suomen osallistumista eun sotilaallisen kriisinhallinnan operaatioon vetoamalla eun yhteisen turvallisuus ja puolustuspolitiikan ja yhteisten sotilaallisten suorituskykyjen kehittämiseen

yhtiöt pyysivät ja saivat taannehtivan erityislain jolla salattiin ja taseita paikattiin ja estettiin yhtiöiden vakavaraisuuden mureneminen

tietenkään tämä ei yllätä sillä demokratian puute ja suurten jäsenmaiden sanelu ovat ohjanneet tätä prosessia tähänkin saakka

ehdotan että lakiehdotukset hylätään ja hyväksytään tänne salin pöydille jaettu lausuma jossa korostetaan tietosuojavaltuutetun toimiston valvontaresurssien turvaamista valtion tuottavuusohjelman estämättä sitä

suomen tehtävänä on nyt omin voimavaroin ja poliittisin aloittein edistää kansainvälisen yhteisön kriisitietoisuutta valtioiden ja järjestöjen avustuspäätöksiä välittömän kriisiavun perille viemistä ja ykn laajan humanitaarisen rauhanturvaoperaation nopeaa käynnistämistä keski afrikan tasavallassa

krooninen eurokriisi finanssikriisi kapitalismin systeemikriisi ei hellitä ja nyt vakavaraisuutta pitää paikata taas lisää

muutoksella vahvistetaan että jäsenvaltiot voivat hallitustenvälisenä järjestelynä perustaa vakausmekanismin niin sanottua yksinkertaistettua tarkistusmenettelyä noudattaen valtionpäämiesten päätöksellä eurooppa neuvostossa

sekä sosiaali ja terveysvaliokunnassa että talousvaliokunnassa kuultiin asiantuntijoina tällä kertaa ehkäpä laajemmin eri tahoja kuin aiempia määräaikaisia lakeja säädettäessä

vasenryhmä siis tukeutuu yhdeksän kansainvälisen ihmisoikeusjärjestön rauhanjärjestön ehdotukseen ykn turvaneuvoston jäsenmaille

perustuslain pikamuutokset ovat tuttuja diktatuureista

tässähän on kysymys lyhyesti siitä että suomi sitoutuu ottamaan vastaan naton sotilaallista apua ja antamaan ilmatilan satamat ja lentokentät naton joukkojen käyttöön

erityisesti toivoisin varsinkin median perehtyvän filosofian tohtori tarmo pukkilan lausuntoon ja dosentti toimitusjohtaja olli pusan lausuntoon

näin ohut on euroopan unionin oikeusperusta kun suurten pankkien omistajien edut vaativat jäsenmaiden yhteisvastuun kasvattamista ahneiden ja vastuuttomien liikepankkien pystyssä pitämiseksi

ei ole kuin muutama viikko kun puolustusvaliokunta käsitteli kumppanuustavoitteita ja siinä yhteydessä asiantuntijat eivät puhuneet halaistua sanaa tästä asiasta

edustaja mustajärvi ruoti puheenvuorossaan erinomaisesti tämän artiklamuutoksen pohjalta eun rakenteiden ulkopuolelle perustettavan osakeyhtiön mittavia erioikeuksia ja ylikansallista valtaa jäsenmaiden päätöksenteon yli

vaikka valiokuntavalmistelu sentään on kestänyt pari kolme kuukautta outoja kiemuroita on sisältynyt tämänkin lain valmisteluun

tämä aikataulu olla paikalla puoli vuotta vaikuttaa siltä että se on aikataulutettu pyrkimyksellä toteuttaa jonkinmoiset vaalit puolen vuoden sisällä ja nostaa valtaan uusi ranskan sätkynukke

eläkeyhtiöt ovat hallinneet vahvasti lakiesityksen valmistelua eikä kirjallisia lausuntoja ole pyydetty miltään tahoilta

kysymys on siis kuntouttavaa työtoimintaa koskevan lain heikentämisestä kyse on kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien työttömien toimeentulon heikentämisestä työttömien joilla on paitsi äärimmäisen suuret taloudelliset toimeentulo ongelmat myös ongelmat elämänhallinnassa ja terveydessä

yhtiön tuon pankkitukilingon tehtävänä on jakaa rahaa ylivelkaantuneille maille pankkien pelastamiseksi

erityisesti pidän ammattiyhdistysliikkeen häpeätahrana että keskusjärjestöillä ei ole ollut esittää ainuttakaan kriittistä huomautusta tähän lakiesitykseen ja sen valmisteluun

täytyy todellakin tähdätä kauemmas ja pyrkiä ennen kaikkea koko ykn voimin saavuttamaan kestäviä tuloksia

puhemies

nyt pääasiassa pk yritysten mak samat ja eläkkeensaajille kuuluvat tasoitusva rauksen ylijäämät halutaan kaapata eduskunnan suostumuksella vakuutusyhtiöiden toimintapääomiin niiden omaisuudeksi

nämäkään panokset eivät riitä torjumaan espanjan ja italian maksukyvyttömyyden eurolle ja euroopan rahaliitolle luomia paineita

tämän lakiesityksen yhteydessä olisi ilman muuta pitänyt käydä perusteellinen keskustelu koko kuntouttavan työtoiminnan laadullisesta sisällöstä joka on monin paikoin aivan kelvotonta erittäin huonosti ohjattua ja todella huonosti motivoivaa

täällä kuuden puolueen hallitus on vapauttamassa ja kannustamassa eläkeyhtiöitä ja niiden optiojohtajia riskisijoitustoiminnan jatkamiseen vakavaraisuusvaatimuksen sitä estämättä

arvoisa herra puhemies

hallituksen esitys on sitomassa suomea yhä syvemmälle vastaamaan muiden jäsenmaiden ja suursijoittajien veloista ja riskeistä

kuntouttavaa työtoimintaa käytetään myös täysin väärin lainvastaisesti elinkeinotoimintaan palkattomalla työllä keinotteluun

tasoitusvarauksen ylijäämät on kerätty pääosin pieniltä yhtiöiltä mutta tiedämme työeläkeyhtiöiden jakavan toimintapääomia asiakaspalautuksina pääosin suurille yhtiöille

näihin asioihin olisi pitänyt puuttua

tässäkin suhteessa hallitus on suuren rahan ei eläkkeensaajien eikä työllisyydestä ja eläketurvasta osavastuuta kantavien pk yritysten asialla

vasemmistoliiton periaateohjelma ja poliittinen tavoiteohjelma määrittelevät puolueen eu kriittisen linjan

silloin hylkäyksen puolesta äänestivät myös edustaja mustajärvi vasemmistosta edustaja laakso edustaja valpas ja edustaja tiusanen niin ikään vasemmistosta ja edustaja piirainen sosialidemokraateista

haastamme kapitalismin vastustamme pankkien vallan kasvattamista sisäisen devalvaation leikkauspolitiikkaa palkkojen jäädyttämistä ja julkisten palvelujen rapauttamista

tämän verran oli silloisessa eduskunnassa kriittistä analyysia asiasta

pankit ovat saaneet kasvattaa valtaansa uusliberalismiin vihkiytyneiden poliitikkojen hallitusten avustuksella

niistä on tullut mahtitekijä jonka armoilla poliitikot toimittavat rahansiirtojen rutiineja ja saarnaavat veronmaksajille vastuunkannon ja uhrausten välttämättömyyttä

arvoisa herra puhemies

edustaja sasi tunnusti täällä markkinauskonsa ja asettui tukemaan ey tuomioistuimen lakientulkintamonopolia

euroopan unionin perussopimuksia muutettaessa tai uudistettaessa suomessa on käytettävä aina neuvoa antavaa kansanäänestystä

täällä todetuissa ey tuomioissa on todellakin puututtu lakko oikeuteen mutta myös laajemmin työntekijöiden oikeuksiin ja työmarkkinaoikeuksiin

arvoisa herra puhemies

tämä esitys sivuaa siinä määrin myös suomen perustuslakia että esitän että perustuslakivaliokunta tutkii esityksen perustuslainmukaisuuden toisin sanoen että esitys lähetetään myös perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten

ruotsin laval tuomio taas on pakottanut maan uusimaan melkoisesti työehtosopimusjärjestelmäänsä ja saksan ruffert tuomio esti julkista valtaa asettamasta julkisissa tarjouskilpailuissa ehtoja joiden mukaan on noudatettava käytössä olevia työehtosopimuksia

lakiesityksen perusteluissa väitetään täysin virheellisesti että verovapaisiin korvauksiin oikeutettujen määrä laajenee

arvoisa herra puhemies

tätä lakiesitystä on odotettu

epäselvät ja tulkinnanvaraiset tuloverolain säännökset ovat ylläpitäneet yli kuusi vuotta täysin järjetöntä jälkiverotusrulettia ja oikeusriitoja joista ovat kärsineet tuhannet metalli ja laivanrakennusteollisuuden komennusmiehet ja sadat alan alihankkijayritykset ja tietenkin koko telakkateollisuus